talousvaliokunta äsken kuuli tästä asiasta asiantuntijoita ja siellä ilmeni että kun meillä on rahapolitiikka annettu pois omista käsistä euroopan keskuspankille joka on varsin itsenäinen niin meillä ei harjoiteta tulopolitiikkaa enää tässä maassa

myös alueelliset työttömyyserot ovat huikeat ja vanhasen hallituksen jäljiltä ne uhkaavat jäädä todella vakaviksi pysyviksi ongelmiksi

se on häpeä

se on kaukana siitä oikeudenmukaisesta mallista jota te olette ajaneet runsas sata vuotta sitten jonka veitte eteenpäin

tässä on lyhyitä ajatuksia mutta ei perusteita

arvoisa puhemies

katsotteko että suomessa voidaan siirtyä a pakkohoitotoimenpiteisiin ja b nostaa kymmenestä vuodesta törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusta

minullakaan ei ollut tilaisuutta allekirjoittaa tätä lakialoitetta kun sitä ei allekirjoitettavaksi tarjottu mutta yhdyn kyllä tämän sisältöön ja siihen tavoitteeseen että tämä selkeä epäkohta korjataan mahdollisimman pian

kotimaan osalta totean tästä kotitalouksien velkaantumisesta johon valiokunta paneutui jossain määrin

arvoisa puhemies

siksi tarvitaan uudistus joka toteuttaa suhteellisuuden ja kun suomen asukkaitten jakauma on tällä tavalla näin hajanainen kuin mitä se tässä maassa nyt on ja entistä huonommin menee jatkossa niin tarvitaan tämän tyyppinen uudistus

ja nyt tällä päätöksellä myös finanssipolitiikan keskeiset päätökset annetaan pois omista käsistä komissiolle ei yksityiskohtia mutta suuret linjat

se pitäisi saada sitovaksi ja sillä on merkittävästi vaikutuksia valtiontalouteen kuluttajien maksuihin ja aluepolitiikkaan työllisyyteen ja niin edelleen

meillä on ollut matalat korot ehkä liian matalat korot

lainanotto on ollut hyvin helppoa ja on laskettu sen varaan että kyllä ne hoituvat ja pankit ovat antaneet rahaa jopa yli kohtuuden eli lainansaajan maksukyvyn

tämä johtaa tilanteeseen että kansallisella tasolla ei ole todellista päätösvaltaa silloin kun tulee ongelmia eteen esimerkiksi suuria yllättäviä menoja joita meilläkin on tiedossa

edustajainhuone

onko hallitus valmis tuomaan tämän esimerkiksi selonteon tai tiedonannon muodossa eduskunnalle niin että koko eduskunta voisi sen kaikilta osin käsitellä eikä vain muutaman lain osalta niin kuin ministeri pekkarinen totesi

meillä tehtiin eläkeuudistuksia iso nippu viime vuosikymmenellä ja tämän vuosikymmenen alussa

sitä ei valitettavasti vaalipiirijakoja muuttamalla saada koska sitten tulevat kohtuuttoman suuret vaalipiirit ja näin ollen tämä malli on tasapuolinen ja oikeudenmukainen niin hyvin kuin voi olla

tästä paljon keskusteltiin valiokunnassa mutta näyttää olevan vaikea löytää keinoja joilla voitaisiin pankkien kotitalouksien lainanantoa rajoittaa

eräässä vaiheessa tämä ammatillinen eläkeikäjärjestelmä romutettiin ja tuli liian kaavamainen ja liian jäykkä järjestelmä tilalle

missä ne ovat tänä päivänä

millä veroilla te otatte nämä

tämä pohjoismainen rahoitusvero joka on mielestäni tutkimisen arvoinen olisi vain neljännes tästä

ehkä kaikkein eniten esillä ollut ongelma on kohdistunut näihin miehistöön kuuluviin palomiehiin

tätä jäin miettimään syyttämättä ketään

tältä osin siis on korjauksen paikka

meidän on tässä salissa myönnettävä että olemme tehneet virheen huonon päätöksen ja se on syytä nöyrästi korjata

ministerithän vahvistavat ovat mukana vahvasti vahvistamassa näitä maakuntakaavoja jakavat elinkeino ja muita tukia tekevät liikenneratkaisuja ja monia tämäntyyppisiä ratkaisuja joissa suoraan vaikutetaan alueellisiin ja jopa yksittäisen yrityksen etuuksiin

mutta samanaikaisesti meillä on kyllä paljon myös niitä joitten maksukyky ei ole kohdallaan velkamäärään nähden

se on se mikä joustaa eli työvoima ja samalla köyhyys joustaa

erityisen kipeä ongelma on kasvava pikavippien viidakko johon hallitus ei vieläkään ole riittävästi paneutunut ja pureutunut

siitä seuraa varmasti myös levottomuuksia jopa rikollisuuden kasvua

tältä osin mielestäni ministerien kohdalta olisi jopa oikeuskanslerin syytä vielä tutkia onko syntynyt sellaisia sidonnaisuuksia jotka ovat pahempia kuin ne ministerien sidonnaisuudet joissakin yhtiöissä mistä meille jaetaan täällä määräajoin tietoa kun ministerit ovat hallinnossa mukana tai ovat osakkeita omistamassa

näitä en haluaisi mainita mutta en voi olla ihan täysin mainitsemattakaan

meillä on tämä superbonusjärjestelmä joka on kirjoitettu myös tuohon pykälään eli palomiehiä houkutellaan jatkamaan korotetulla eläke etuudella työssä pitempään mikäli he siihen kykenevät

siis köyhät ihmiset ja työllisyys ja työvoima ovat ne jotka joustavat kun mikään muu ei jousta kun meille sanellaan ulkoa rahapolitiikka finanssipolitiikka ja tulopolitiikkaa ei haluta edes harjoittaa enää eikä sillä tietysti suurta merkitystä tässä tilanteessa olisikaan

tämän puolen haluan nostaa tässä esille

kysyin usealta asiantuntijalta eikö voitaisi mennä siihen että tuettaisiin investointeja nykyistä paljon paljon voimakkaammin eikä mentäisi tähän tuotantotukeen joka on todella byrokraattinen epävarma ja hankala ja hirvittävän kalliskin valtiolle

kun myös menot on julkistettava niin jokainen voi laskea pitääkö se suunnilleen paikkansa mikä on palstamillimetrien ja lehtien määrän suhde siihen ilmoitettuun menojen kokonaismäärään ja sitten olisi ilmoitettava mistä ne tulot on saatu joilla ne menot on katettu

herra puhemies

ymmärrän että nämä kuralla olevat välimeren maat ja muut jotka ovat asiansa huonosti hoitaneet pitää saada kuriin tai ne pitäisi tietysti erottaa ainakin euroopan rahaliitosta mutta samalla ilmeisesti unionistakin pitäisi erota

mutta ilmeisesti eu säädökset asettavat tietyn rajan investointituen käytölle mikä olisi mielestäni viisasta ja näiden asiantuntijoiden mukaan myös tavattoman yksinkertainen helppo ja tiedettäisiin paljonko valtion rahoja siihen menee

muutama vuosi sitten ehkä ed

laitinen muistaisi tarkemmin kävimme keski suomen kansanedustajat jyväskylän palolaitoksella tutustumassa tämän asian merkeissä erityisesti ja muutoinkin palo ja pelastustoimen tehtäviin

minun verotustani ei tarvitse keventää päinvastoin voisi jo alkaa vähän kiristää niin kuin ministeri sanoi joku päivä sitten että lähivuosina kiristetään

rangaistukset ovat hankalia mutta ymmärtääkseni sakkorangaistus on kyllä syytä säätää

mutta se minun naapurini joka on pienimmällä eläkkeellä oleva sairasteleva ihminen tarvitsee palveluja turvaa elämäänsä

meille näytettiin se testi minkä nämä miehistöön kuuluvat palomiehet vuosittain joutuvat käymään läpi voidakseen jatkaa siinä tehtävässä tärkeässä tehtävässä pelastaakseen ihmisiä ja omaisuutta tuhoilta joita jatkuvasti valitettavasti tapahtuu

katot olisivat ihan paikallaan vaalirahoituksen kokonaismäärän saamisessa kohtuulliseksi ja demokratian toteuttamiseksi niin ettei tänne valita vain rahan edustajia vaan myös kansan edustajia

tähän liittyy vielä se että myös verokoordinaatiota etsitään euroopan unionissa jolloin me emme voi veropolitiikallakaan enää liikkua eikä vapailla markkinoilla voi muutoinkaan merkittävästi liikkua niin että tämä paine purkautuu todella epäsosiaalisella kohtuuttomalla tavalla mitä tässä ollaan luomassa jos tällä tiellä mennään eteenpäin

mutta mitä hallituksen politiikka hänelle merkitsee

kiinteistöveron nostoa energiaveron nostoa palvelumaksujen kiristämistä ja niin edelleen

vielä näistä tukien antajista totean että esimerkiksi kehittyvien maakuntien suomi on suurliikemiesten perustama yhteisö ja en jaksa uskoa että sieltä aivan pyyteetöntä rahaa annetaan eli kyllä siellä helposti on takana ajatuksia

tämä linja on se joka on epäoikeudenmukaista ja tämä linja on se joka ei luo työpaikkoja eikä vahvista taloutta eikä ole siinä mielessä perusteltua

miksi ministeri pekkarinen

jos siis komissio lausuu budjetista tai tulevista kehyksistä jotakin ja jos ei kansallisella tasolla noudateta sitä komission huomautusta niin silloin markkinat rankaisevat välittömästi

en syytä heitä ja on laillista antaa rahoitusta mutta kyllä vastaanottajan on syytä miettiä kun ottaa vastaan tällaisilta yhteisöiltä merkittäviä rahasummia

korot nousevat ja kriisi pahenee

näin asiantuntijat tämän asian meille tuolla valiokunnassa valaisivat ja itse näen että juuri näin siinä käy

siinä oli traktorinrenkaan kääntämistä ja siinä oli savuputkiin sukeltamista valtavat letkukasat päällä happilaitteet kaikki mahdolliset naamarit ja muut varusteet niskassa

niin jos asiat menevät hyvin ja hoitaa asiat hyvin niin silloin ei tietysti tämmöistä pakkovaltaa pidä ottaakaan päälleen vaan niin kuin palkansaajien tutkimuslaitoksen ylijohtaja kiander sanoi vain nämä ylivelkaantuneet maat pitää ottaa otteeseen ei suomea eikä niitä jotka hyvin hoitavat asiansa

toki työväenyhdistyksilläkin on liiketoimintaa mutta työväenyhdistykset on alun perin perustettu vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ei yksittäisen yrityksen tai elinkeinonharjoittajan asioihin niin kuin tämmöinen kms on esimerkiksi

silloin me olemme väärässä seurassa jos me olemme samassa edelleen noiden kehnosti asiansa hoitavien maiden kanssa

vistbackan esiin nostama kunnallisjärjestökysymys on tietysti mielenkiintoinen mutta ei siellä yleensä kai liene niin valtavia rahoja ja toisaalta senkin tarkoitus on tukea yhteiskunnallista toimintaa

tähän liittyy sitten toinen ongelma tämä juridinen puoli eli komissio yksiselitteisesti on kaappaamassa huomattavasti poliittista valtaa kansallisilta parlamenteilta

ja nyt ei pidä kyllä mennä niin pitkälle että ihan normaali poliittinen yhteiskunnallinen toiminta ajetaan rangaistusuhan alle jos järjestö tukee ehdokkaita

tämä ei ole ollenkaan yksinkertainen asia

nykyinen lissabonin sopimus ei ilmeisesti yksiselitteisesti osoita että komissiolla olisi tällaista valtaa mutta sitä nyt etsitään ihan niin kuin kreikan avustamisessa lainoittamisessa löydettiin se kohta että luonnonvoimat ovat aiheuttaneet kreikan rahoituskriisin noin karrikoiden sanoen ja siksi löydettiin artikla jonka perusteella voitiin mennä sille tielle mille siinä yhteydessä lähdettiin kun kreikka ahtaalle ajettiin

mutta julkisuus siltä osin on tavattoman tärkeä asia

eli kun vaaditaan avoimuutta ja rehellisyyttä meiltä itse kultakin niin järjestelmä on saatavissa paremmin pelaavaksi kuin mitä se nyt oli

tämä viime eduskuntavaalien jälkeinen sotku oli todella huolestuttava ihan äänestysaktiivisuuden ja koko meidän järjestelmämme kannalta ja siksi nyt tarvitaan pitemmälle meneviä säädöksiä kuin mitä tässä tilanteessa on

eli tässä on myös tällainen perustuslaillinen erittäin iso kysymys jota nyt viedään voimakkaasti ja nopealla aikataululla tämän kriisin varjossa eteenpäin ja siksi herra puhemies suhtaudun erittäin kriittisesti tähän malliin ja näen että euroopan unioni ja raha ja talousliitto eivät ole pitkäikäisiä ja siksi meidän ei tulisi sitoutua tällaisiin valtaviin velkataakkoihin ja kytkeytyä niin kuin ed

he eivät ole missään työkyvyttömyyseläketilanteessa vaan työn laatuun ja vaativuuteen nähden eivät selviä enää siitä tuon iän jälkeen keskimäärin ja ne jotka selviävät varmasti haluavatkin jatkaa pitemmälle vielä siinä arvokkaassa työssä

kunnallisvaalien osalta on varmaan näin meneteltävä kuin nyt mennään ja tiedämme että erikokoisissa kunnissa summat ovat aivan erilaisia

ja tietysti voisi miettiä olisiko eri kunnissa oltava erilaiset myös nämä rajat mutta ehkä se on jo sitten taas vaikeampi asia ratkaistavaksi

arvoisa puhemies

tätäkin on syytä tietysti harkita ja tämä voi joskus olla mahdollista mutta ei se ole kyllä ratkaisu tähän ongelmaan

jouduin käymään neuvotteluja niin suomalaisten järjestöjen kuin muun muassa yk järjestöjenkin kanssa ja kyllä siitä selvittiin kertomalla suomen tilanne

tässä nyt pitkä rivi voitaisiin luetella niitä ministereitä jotka ovat olleet vastuussa sekä kunta asioista että eläkeasioista viimeisen kymmenen vuoden aikana

hyvin rohkaisevaa oli ministerin äskeinen toteamus että kansalaisjärjestöjen ja humanitaarisen avun leikkauksiin ei kuitenkaan mentäisi

sieltä löytyy backmania itälää mannista rajamäkeä ja tällä hetkellä hyssälää ja kiviniemeä eli eri puolueista on

mutta nämä jotka keskeisesti ovat valmistelemassa lainsäädäntöä omalta alaltaan ovat joutuneet tämän asian kanssa tekemisiin mutta muutosesitystä ei ole tullut

hallituksella on ollut itseironiaa kun se on keksinyt selonteolle nimen

nyt onkin todella syytä vedota siihen että nykyiset hallituspuolueet ja erityisesti ministerit kiviniemi ja hyssälä panevat päänsä yhteen ja katsovat miten tämä asia hoidetaan mahdollisimman nopeasti kuntoon

sitten samalla on syytä tietysti tarkastella niitä muutamia muitakin ammattialoja joissa on samantapaisia ongelmia

arvoisat ministerit pidättekö te todella vastuullisena jatkaa tällä vuosi sitten valitsemallanne tiellä ja ottaa suomen rehellisen työtä tekevän kansan vastuulle yhä enemmän vieraiden maiden velkoja

silloin paasion hallitus laati ensimmäisen niin sanotun paras hankkeen eli maaseutukuntien tappolistan ja sai maaseudulla rajun alasajon

meillä on aika hyvä järjestelmä nyt kaiken kaikkiaan mutta tällaiset pienet virheet jotka kuitenkin tämän ammattiryhmän osalta ovat hyvin keskeisiä ja vakavia on syytä nopeasti korjata

on tyrmistyttävää että käsiteltävänä oleva asia on niin salainen että suomen kansalle ei saisi kertoa millaisia sitoumuksia ja itsenäisen päätösvaltamme luovutuksia suunnitellaan

se kuitenkin sammui kansan ja veikko vennamon vastustukseen

käsittelyssä on siis valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä jossa esitetään valtuuksien myöntämistä valtion takauksen antamiseksi suomen pankille kansainvälisen valuuttarahaston lainan vakuudeksi

aloite ansaitsee siis täyden tuen

arvoisa puhemies

lipposen hallitus jossa koko vasemmisto istui kokoomuksen kanssa runnoi suomen euroon ja hyväksyi euroopan talous ja rahaliittoon poliittisin perustein epärehellisiä ja taloutensa holtittomasti hoitaneita maita

tämä mietintö on yksimielinen enkä minäkään sitä valtuuden myöntämistä vastusta

maaseutu pysyi kohtuullisesti hengissä

jos vanhasen ensimmäinen hallitus olisi valvonut vakaus ja kasvusopimuksen täyttämistä kriisiä ei olisi

siinä ei kovin paljon selvitellä mistä on kaiken kaikkiaan kysymys mutta ehkä se näinkin voi mennä

sosialidemokraattiset valtiovarainministerit vanhasen ykköshallituksessa katsoivat jopa kreikan tilastoväärennyksiä läpi sormien yhdessä muiden euromaiden kanssa

eu saneli tiukat säädökset ja loi ylimitoitetun valvontabyrokratian

arvoisa puhemies

se mitä olisin ehkä tässä kaivannut ensinnäkin olisi se että tätä tilivaluuttaa olisi hieman avattu mitä tarkoittaa tämä pysyvä tai pitkäaikaisempi takaus

esitimme vaihtoehdon sen että lainasta olisi luvattu vain se pienehkö osa joka silloin oli tarpeen ja lopulle olisi rauhassa tehty velkajärjestely

kyläkauppa ja koulukuolemat ovat kiihtyneet

voisi olla paikallaan että tämän olisi valiokunta mietintöönsä selventänyt niin tietäisimme minkälaisen pysyvän pitkäaikaisemman valtuuden annamme suomen kansan veronmaksajien puolesta